muistan äärimmäisen elävästi kun täällä eduskunnassa käytiin kiihkeää keskustelua siirtymisestä euroopan unionin jäseneksi

siitä yhteen pieneen osaan jo kiinnitin huomiota ja se on se prosessi joka käytiin euroopan talousalueen muodostamisesta ja siihen liittyneestä direktiivien implementoinnista suomen lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

kreikka ei olisi pystynyt selviytymään erääntyvien velkojen maksusta

toisaalta tässä on varmasti se järki todellakin että se asetuksesta siirretään lakiin niin kuin kai tämä perustuslain muutos sitä edellyttää

nyt tapahtui myös sellaista mistä ei varmasti ollut sovittu rooman sopimuksessa eikä talous ja rahaliiton perustamisvaiheessa eikä ennakoivasti myöhemminkään

anneli kiljusen puheenvuoron yhteydessä joka kerta kaikkiaan ihan pakottaa pysähtymään siihen että siis se kunnallinen järjestämissysteemi olisi ollut sittenkin parempi

arvoisa puhemies

olen allekirjoittanut tämän ed

mutta sitten tämä toinen asia

tiusasen ensimmäisenä allekirjoittaman lakialoitteen ja kun tämä tilaisuus tuli niin palautui mieleen oitis hyvin äskettäin näkemäni televisiospotti

nyt tulee kerta kaikkiaan sellaista hyvää suomelle että sitä ei saattaisi millään muulla saada aikaiseksi kuin näillä jäseneksi hakeutumisilla

kähkönen pitää lupauksensa

no näin täytetty tällä tavalla jos se on varmaan totta että niitten yksilöllisten näkökohtien huomioon ottaminen palvelun järjestämisessä on relevantti asia

siinä nimittäin kiinnitettiin huomiota juuri tähän samaiseen ilmiöön

arvoisa puhemies

se hoidetaan tämän lain mukaan joustavalla menettelyllä

karhuvaara alan ammattilaisena tyhjensi koko pajatson ja lyhensi puheenvuoroani ratkaisevasti

siinähän on myöskin mielenkiintoinen juttu se että puolustusvoimilla on oma ajokorttinsa siis eräällä tavalla se jossa on nämä hankalat kuljetukset ja vaaralliset kuljetukset jnp

arvoisa puhemies

kun valiokunnan kunnianarvoisa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneitä esittelemään tätä yksimielistä mietintöä niin teen sen tässä valiokunnan puheenjohtajan kanssa sovitulla tavalla

arvoisa puhemies

mutta toivoisin hartaasti että tämä asia on nyt pedattu sen verran hyvin että ne hyvät käytännöt jotka kunnallisen järjestämisen puolella ovat siirtyvät nyt kelan kulttuuriin

se ei varmaan haittaa kun tässä illalla taitaa tulla jollakin tavalla aikapula

taloustieteilijät puolestaan sanovat että mitä huonommin esimerkiksi yhdysvalloilla menee sitä suuremmaksi kriisivaltioiden riskipreemio suhteessa saksaan nousee se on

siinä yhteydessä kuitenkin sitten varsin moni sanoi että vaikka kyllä kannatan näitä jäsenyyshankkeita siis kahdessa eri erässä niin kuitenkin mahtaisiko olla mahdollista että tämä integraatioympäristö saattaisi muuttua

palmille eräänlainen retorinen ulvahtava kysymys

arvoisa puhemies

joissa on aivan omat erittäin tiukat säädöksensä ja edellytyksensä kuinka kauan semmoinen kortti on voimassa

akaan penttilän kanssa asialla pitkään ja hartaasti sen takia että kummankin elämässä nämä asiat koskettavat sekä perhetasolla että myöskin tässä vapaassa yhteiskunnallisessa toimeliaisuudessa juuri puhuvaa myöskin kehitysvammaisten tuen puheenjohtajana

periferia maksaa rintamaiden laskun

arvoisa puhemies

aivan saman prosessin kävi norja josta tuli niin ikään euroopan talousalueen jäsen ja niin kuin tässä jo tuli käyneeksi ilmi ei eta jäsenyydellä niin kuin ei suomen eta jäsenyydellä ollut minkäänlaista vaikutusta perustuslakeihin näissä kahdessa pohjoismaassa ei millään tavalla

tämähän on niin kuin vahinko että arvoisat ministerit joutuivat muihin virkatehtäviin täältä häipymään sen takia että olisi ollut vähän kysyttävää

arvoisa puhemies

siinä on se pari kolme vuotta vain ja se on aina uusittava ja uusittava ja uusittava ja määrämäärä pitää olla näitä puolustusvoimien kuljetuksia että saa sen

ruohonen lerner käytti hyvin itsekriittisen puheenvuoron

kun ed

pihlajaniemi on pyytänyt puheenvuoron niin hän ihan varmasti tulee puhumaan elintarvikehuoneistojen ilmoitusmenettelystä jää tuotanto ei jättänyt tarkimmat sinne

taiveahon puheesta kävi ilmi tämä liikkeenluovutusasia tällä tavalla esiin niin kuin mietinnöstäkin sillä olisi voinut kuvitella että tämä asia jos jokin olisi ammattilaisten valmistelemassa esityksessä mietitty alusta loppuun saakka kuntoon niin ettei eduskunnan tarvitse tässä suhteessa huomautella mitään

eikö se teidän puheenjohtajanne ole siellä brysselissä näyttänyt mallia millä tavalla toimitaan äsken kuvaamallanne tavalla

yksi kysyttävä alue johonka ei nyt minuutin vastauspuheenvuorolla ollut mahdollisuus puuttua on se keskustelun osa joka käytiin ministereitten ja edustajien laakso ja lapintie kesken

olemme olleet ajamassa henkilökohtaisen avustajan järjestelmää kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille ja siihen koko prosessiin on liittynyt se että samanaikaisesti kun tämä hanke on ollut esillä siis henkilökohtaisen avustajan asia on ollut esillä on ollut esillä vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämisasia

ne yleiset perusteluthan siis liikkumisen merkitys jnp

voi myös neuvoston hyväksytään ja pasi laitteli kyvystä val

tässä yhteydessä vaan tähdennän sitä että samalla kun nyt siirrytään nykyisestä elintarvikehuoneistojen hyväksymismenettelystä joustavampaan ilmoitusmenettelyyn valiokunta aivan erityisesti korosti sitä että tarpeen vaatiessa valvontakäynnit tulee tehdä ilman ennakkoilmoitusta

ovat kiistattomia

erus on merkittävä merkitään ylös edustaja arvoisa puhemies

mikä koskee tuntimääriä niin sieluni ja mieleni on näitten opposition puheenvuorojen puolella ilman muuta siinä mihinkä nyt resurssit riittävät ja mihinkä niitten pitäisi riittää

en tosin jonkun on valo

minusta tämä aikaansaannos on erittäin merkittävä parannus tähän voimassa olevaan sanoisin järjestelyyn nähden

vapaaehtoisesti ilman mitään valmista sitoutuneisuutta kummankaan kohdalla

ja nyt minusta se on väärä tilanne

kyllösen välittämä aloite on toteutettu ranskassa jossa kaikki tämmöiset ylimääräiset viinit ja kaikki hienot ja upeimmatkin viinit tislataan etanoliksi ja se on siellä ihan kulttuuria mutta meillä nämä määrät ovat onneksi niin pieniä taikka vahingoksi niin pieniä aivan riippuen siitä mistä päin katsoo

synnyttää voimisnevat hyväksytään ja asia laitetaan ja hallintovaliokuntaan jolle brody kunhan on annettava oma valtio

se on herättänyt erittäin suuresti närää paikallisissa asukkaissa ihan yhteiskunnallisesta näkemyssuunnasta riippumatta ja mielestäni tämä lakialoite on nyt aivan täsmälleen tilaukseen tullut

ne seikat mitä tässä heidän keskinäisessä debatissaan tuli esille tuovat aika mielenkiintoisen asetelman sellaisen että nyt niin kuin viholliskuvat niin sanotusti ovat voineet muuttua ja jos viholliskuvat muuttuvat niin reaktiotkin muuttuvat

minä toteaisin lyhyesti sen että tämä kehittyvien maakuntien suomi operaatio jätti tälle koko hommalle sellaisen varjon että se nyt tällä hetkellä vaikuttaa kaikkeen niin sanottuun vaalityöhön siis siihen työhön jossa keskustellaan vaaleista

tässä suhteessa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kimmo sasin äskeinen perustelu onnahti todella pahan kerran

nyt riittää tähän mutta toivottavasti jonakin tulevana aikana siihen mitä tässä yksilöllisten tarpeiden tyydyttämisen puolella on esiin tuotu koska niinhän sen asian pitäisi olla

tämä on erittäin tärkeä oheiskomento tässä yhteydessä koska siitä perusturvallisuudestahan ei tietysti missään nimessä pidä liisiä

nyt sitten olemme saaneet ratkaisun tästä hallituksesta historiallisen ratkaisuehdotuksen elikkä lähdetään liikkeelle portaittain ja lähdetään henkilökohtaisen avun järjestelmästä

akkuja komisario palmu

minua on erityisesti kiehtonut tämä rikkaista luonnonvaroista puhuminen sitten hengähdystauko ja sitten ylistys suomen hyväksi

ensimmäisen käsittelyn

siitä nimittäin on kysymys

se onnahti niin pahasti että en tule hyväksymään äänestyksessä euroopan unionin jäsenyyden merkitsemistä perustuslakimme ensimmäiseen pykälään

ministerin puheet aina muuttuvat kun tarina jatkuu ja vuo jatkuu

nämä oikeudelliset ja humanitaariset perusteet jotka täällä olemme kuulleet ovat tietysti täysin oikeutettuja ja perusteltuja

no nyt sitten jos ajatellaan mitä luvattiin mitä on saatu niin toimintaympäristönä tällä nyt täydennettävällä perustuslailla on nimenomaan integraation syvenemisen keskellä eläminen

toinen näkökohta se on pelkkä kommentti pöytäkirjaan kun depatöörit ovat täältä häippäisseet on tämän sodassa olemisen tunne

erikoisen merkittävä tämä hallituksen esitys tulee olemaan seuraavissa eduskuntavaaleissa ei vielä näissä eurovaaleissa mutta seuraavissa eduskuntavaaleissa

sitten omavalvontavelvoitteesta

kun vähän on tätä elämänkokemusta kertynyt yli seitsemän vuosikymmenen ajalta ja kun sattuu nyt tietämään kuka ne on hyödyntänyt ja kuka ne on vienyt maasta pois jnp

valiokunta toteaa että se pitää esitettyä omavalvontasuunnitelman hyväksymisestä luopumista kannatettavana muutoksena jolla karsitaan alan toimijoihin kohdistuvaa turhaa byrokratiaa ja ylimääräistä työtä

minä satun olemaan semmoinen heppu joka oli aikanaan saamassa aikaiseksi kiinteän puhelinlinjan suomen syrjäisimpään varmasti syrjäisimpään asuttuun pisteeseen

tämähän on poliittisesti sikäli mielenkiintoinen juttu että kun lähdetään liikkeelle portaittain ja lähdetään vielä henkilökohtaisesta avusta järjestelmänä eikä henkilökohtaisesta avustajasta subjektiivisena oikeutena niin tässä hallitus antaa oppositiolle erittäin suuren huutokauppamahdollisuuden koska tietysti on erittäin helppo perustella sitä miksi pitäisi kerralla siirtyä miltei olemattomuudesta suureen olevaiseen

ei silloin kun perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kriteerit näin klikkaavat tule pakettia niin sanotusti

ei niihin voi mitään sanoa

arvoisa puhemies

hyvä jos asiaa seurataan nyt kelan valtuutettujen toimesta ja sitten muutoinkin kirjallisesti valiokunnalle niin ettei vaan tapahdu työtapaturmaa tässä yhteydessä

kun ollaan samassa porukassa niin toinen naapurivaltio tuntee olevansa sodassa ja toinen lukee suomen lakia ja toteaa ettei olla sodassa ja ollaan ihan samassa tilanteessa

jos toteutuu se olettama että taloustaantuma todella syvenee siihen hetkeen mennessä niin minimi on se

arvoisa puhemies

niin hippusen verran nyt on jäänyt kotimaahan

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta sekä muutettavaksi satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia ja yksityisistä teistä annettua lakia

sallan kunnan perukalle värriön tutkimusasemalle vedettiin linjaa lähes sata kilometriä ja siinä samalla sitten rajavartiolaitoskin sai sen kiinteän linjan sinne

tässähän taustalla juuri oli tämä turhan byrokratian karsiminen ja sitten toisaalta kun sitä karsitaan rajojen asettaminen kuitenkin että siinä vapaudessa ei saa ihan kuinka tahansa käyttäytyä

suomi on kyllä ollut avomielisin ja avokätisin mineraalien ulkomaille dumppaaja

toisin sanoen tällaisissa tilanteissa kaikkialla muualla maailmassa näillä leveyspiireillä rajoitetaan kävijöitten määrää

tässä suhteessa jälleen ympäristö näyttää mallia sille mitä kaikkea voikaan tapahtua näissä asioissa sellaista mitä ei missään nimessä pitänyt tapahtua

tämä olisi mielenkiintoinen tilanne nimittäin siinä tapauksessa että jouduttaisiinkin keskinäiseen sotaan jolloin puolustusvoimien komentajista ja puolustusministereistä toiset sanoisivat että me tässä kriisinhallintaa hoidamme ja toiset että sodassa ollaan

esityksen tarkoituksena on saada aikaan yksityisiin vahinkovakuutuksiin perustuva turva rakennuksille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvien tulvavahinkojen varalta

räsäsen käyttämästä puheenvuorosta kun hän otti mielestäni aika persoonallisen kannan että jos naishenkilö on raiskattu ja raiskauksen tuloksena on raskaus niin tätä raskautta ei saa eettisin perustein keskeyttää kun huonosti on käynyt

totaalisesti julkinen sana suomessa unohtaa yhden äärimmäisen merkityksellisen asian erikoisesti silloin kun arvioidaan perussuomalaisten gallupkannatusta

esimerkiksi alaskassa denalin luonnonpuistossa joka on vastaava kansallispuisto on rajoitettu tarkkaan yhden nupin tarkkuudella se kuinka monta ihmistä siellä voi olla

arvoisa puhemies

ainoa syy ja milja mihin

siis aivan mahdotonta että sellainen tilanne kuin kreikan tilanne talous ja rahaliiton puitteissa olisi mahdollista sellainen tilanne että siihen reagoimisessa ilmoitetaan komission taholta että juu nyt ruvetaan etukäteislukemaan teidän budjettiesityksiänne ja sitten seuraavana päivänä ilmoitetaan että tässä taitaa liittovaltio olla ainut mahdollisuus ratkaisuna

tämä onkin aika mielenkiintoinen asia kaiken kaikkiaan

olin silloin vetämässä silloista liikennevaliokuntaa ja ne komission alkuperäiset ehdotukset olivat kyllä aika reippaita

se oli mahdollista sen takia että meillä oli posti ja telelaitos josta sitten tehtiin pilkkomisen jälkeen postilaitos ja telelaitos ja pidettiin itsestäänselvänä sekä täällä eduskunnassa että tässä instituutiossa sitä että puhelinyhteys on perusoikeus ja vaikka se linja maksoi maltaita vielä enemmän se maksoi kyllä ihan kultaharkon verran rahaa niin joka tapauksessa katsottiin että se pitää olla ja vielä sitten laitettiin erämaapuhelinkin siihen yhteyteen sinne vielä syrjäisempään pisteeseen

tässähän se totuus on

se voi periaatteellisesti niin ollakin

tässä tietysti suomalaiset suomipojat ja tytöt saattaisivat olla enemmän oikeassa sen takia että me olemme viimeksi olleet sodassa että me edes tiedämme mitä se sota on

tässä todetaankin että valiokunta pitää erittäin tärkeänä sitä että omavalvonnassa eritellään jatkossa selkeästi alan suuret ja pienet toimijat ja korostaa erityisesti että elintarviketurvallisuusviraston tulee uusia omavalvontasuunnitelmiin liittyvä ohjeistuksensa siten että edellä mainitut seikat ja pienimuotoisen toiminnan luonne otetaan aidosti huomioon

mutta jos tuntuu siltä että haluaa olla tämmöinen antelias maecenas niin eihän siinä mitään sehän kyllä käy

vesistötulvista aiheutuvien vahinkojen korvausjärjestelmää uudistettaisiin siten että rakennuksille tai rakennelmille tai niissä oleville irtaimistoille aiheutuvia vahinkoja ei enää korvattaisi valtion varoista vaan tällaisten vahinkojen varalta tarjolla olevista vakuutuksista

mutta näin on hyvä että tämä tavallaan poliittinen riski ollaan ottamassa ja on lähdetty joka tapauksessa liikkeelle ja hyvä että opposition puolelta on jo tunnustusta annettu

niissä lähdettiin suurin piirtein siitä että jos on joka ikinen päivä liikenteessä ammattikuskina niin siinä samalla menettää autolla ajokykynsä siis niin että se ääni kun se rikkoisi sitä mitä enemmän kilometrejä sitä kehnommaksi se ajaminen muuttuu ja valppaus häviää pois

siinä suhteessa tämä selonteko on erinomainen koska siinä on osoitettu se strateginen tapa hoitaa tätä asiaa

arvoisa puhemies

kun itse olen erityisesti kehitysvammaisten asialla niin viime päivinä on kiusannut se kampanja joka liittyy kehitysvammaisuuteen jossa on tietysti hajontaa aika paljon millä tavalla se henkilössä ilmenee

hänellä oli myöskin malli siitä millä tavalla yhteiskunta hoitaisi sitten velvollisuutensa tämän ihmisyksilön kohdalla kun tilannehan on hiukan persoonallinen suhteessa vanhempiin ja tapahtumiin jnp

se pointti joka tässä selonteossa mielestäni on se toivoa antava on erittäin lyhyessä kappaleessa

vesistötulvista aiheutuvat maatalousvahingot korvattaisiin nykyistä vastaavalla tavalla valtion talousarviosta ja yksityisille teille aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen voitaisiin myöntää avustusta

siis toisin sanoen yhtäkkiä muutamassa hetkessä kun jokin unionin jäsenvaltio töppöilee niin sanotusti niin välittömästi sitten se integraatio hurahtaisi oikein vauhdilla toiseen sellaiseen äärimmäisyyteen joka nimenomaan teoreettisena vaihtoehtona kiellettiin silloin kun näihin integraatiopyrkimyksiin lähdettiin mukaan

esityksen perustelujen mukaisesti keskeinen tehtävä omavalvonnan kehittämisessä nykyistä toimivammaksi onkin myös elintarvikesektorilla jonka vastuulla eri toimialojen hyvän käytännön oppaiden tekeminen on paikallaan

se on tavallaan kaivoslain tukiselonteko vaikka siinä tietysti ovat kaikki muutkin luonnonvarat uusiutuvat ja uusiutumattomat mukana mutta siitä muodostuu joka tapauksessa kokonaisuus jossa tämä strateginen asia on osoitettu rationaalisella tavalla ratkaistavaksi eikä ole ruvettu tekemään sillä niin sanottua puoluepolitiikkaa vaikka sekään ei nyt ole niin haitallista että täällä joskus puoluepolitiikkaakin harrastetaan

arvoisa puhemies

sitten se merkitsi sitä kun tämä oivallettiin silläkin puolella että nämä koulutusmäärät tulivat jonkunlaiseen kohtuullisuuteen ja järkeviin puitteisiin ja ovat nyt sillä tasolla

mutta nyt on sitten tämän kampanjan ilmikuvana julkikuvana tuotu esille että itse asiassa kehitysvammainen kuin kehitysvammainen hyvin ohjattuna ja koulutettuna voi selviytyä tästä elämästä ihan noin suhtkoht helposti

tulenpa eettisesti kuinka roistoksi tahansa niin minusta tämmöisessä tapauksessa se raskaus pitää keskeyttää sen takia että se on se kestettävä eettinen osuus koska sillä tavalla se ihmisyksilö säästetään paljolta pahalta

valiokunta toteaa mietinnössään että nykyisen tulvavahinkolain mukaan valtion varoista korvattuja vahinkoja ovat ainoastaan vesistöjen eli lähinnä jokien ja järvien tulvimisesta aiheutuvat tulvavahingot

se on tämän lontoon kokouksen lausuma toivetila siitä mihinkä ollaan toivottavasti siirtymässä ja menossa

sitten arvoisa puhemies se asia joka puhutti valiokuntaa enemmän kuin kaikki muu yhteensä on pohjois suomen erityisolosuhteitten huomioon ottaminen

tällä tavalla toimi myöskin siihen aikaan metsäpalovartiointi koska oli olemassa tämä toimiva yhteys

laxell antoi selvästikin ohjeita eikä ihan vähän antanutkaan näille kahdelle työryhmälle jotka ministeri hyssälä ilmoitti esittelypuheenvuorossa asettaneensa tekemään tulevia ratkaisuja

valiokunta painottaa että yleensä omaisuusvahinkoihin varaudutaan vakuutuksin

kaupallinen classic radio mainostaa eiran sairaalaa joka on ilmiselvästi täällä helsingin kaupungissa niin että tulkaa meille menemättä lähtöruudun kautta

kiusallista tässä koko hommassa on se että tässä hyvin helposti käy sillä tavalla että tässä tapahtuu alueellinen ja sosiaaliryhmien välinen segregaatio elikkä eriytyminen alueellisesti niin että ei ole avun antajia ja sosiaalisesti niin että käy juuri niin kuin ed

se merkitsee sitä että jos sitten sillä liittovaltiokehitykselläkään ei saataisi näitä ilmiöitä kuriin jotka nyt finanssi ja talouskriisinä ovat edessämme niin sehän tarkoittaa sitä että unionilla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin hajota

näinhän arvoisa puhemies ei kaikkien kohdalla suinkaan ole

sattuu olemaan nyt sillä tavalla että eun niin sanottu hygienia asetus on aika tiukka

mutta mikä tässä mättää pahemman kerran on se että jos sellaisessa asiassa joka on syvästi ihmisten tunnemaailmaa koskettava asia niin kuin suomalaisten kohdalla on aina ollut koko itsenäisyytemmekin ja sitä edeltäneen ajan ei jollakin tämmöisellä muodollisella tempulla saavuteta yhtään mitään osoitettavissa olevaa hyötyä ja vielä perusteina pidetään sellaisia perusteita jotka eivät todellakaan riitä argumentaatioksi niin miksi siitä huolimatta pitää ajaa läpi tällainen perustuslakia koskettava asia

suomessa ei ole kuitenkaan ollut yleisesti tarjolla sellaisia vakuutustuotteita jotka sisältävät turvan vesistötulvista rakennuksille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi

sen linjan kunnossapitämistä varten oli olemassa henkilökunta pysyvä henkilökunta ja sillä välineistö jolla liikkua kesäkeleissä talvikeleissä ja kaikilla keleillä niin että siellä korkeintaan oli sitten oikein pahan myrskyn jälkeen ehkä päivän verran linjat poikki mutta joka tapauksessa tulijat olivat paikalla mutta viestijärjestelmä oli myöskin olemassa ihmispohjainen viestijärjestelmä mikäli näin olisi päässyt käymään

kehitysvammaisuudessa on hyvin paljon erilaisia asteita ja tämän vuoksi tarvitaan sellaista hoidon intensiteettiä joka merkitsee avustajan avustavan henkilön terveen henkilön miltei jatkuvaa tukea

mutta tässä tapauksessa kun tämä keskustelu on käyty jo vuosi sitten sillä on vain enää se yksi kannattaja joka nyt ei paikalla tietystikään ole